arvoisa puhemies

nykyisellä hallituskaudella on harjoitettu järkevää ja viisasta talouspolitiikkaa vaikeissa olosuhteissa ennakoimattomissa oloissa mutta tulokset ovat tähän asetelmaan nähden mielestäni hyvät

täällä on eilen ja osin tänään opposition taholta arvosteltu hallituksen veropolitiikkaa ja pyritty luomaan kuvaa siitä että se ei olisi oikeudenmukaista

mutta tässä haluan muistuttaa siitä että on syytä katsoa sekä veropolitiikan kokonaisuutta että tulonsiirtojen ja sosiaalipolitiikan kokonaisuutta yhdessä kokonaisuutena ja tämä kyllä varmasti kestää vertailun mihin tahansa hallitukseen historian aikana

siinä on täysin jäänyt huomiotta että merkittävä hyötyjä tässä poistossa ovat kunnat ja sitä kautta tämä hyöty jakaantuu koko suomalaiseen yhteiskuntaan kuntien mahdollisuuksina palkata lisää henkilökuntaa ja pitää nykyistä henkilökuntaa tärkeissä palvelutehtävissä kuten sosiaali ja terveys ja opetustoimessa

liikennepolitiikan osalta oli erittäin tärkeää että hallitus pystyi sopimaan seinäjokioulu ratahankkeen jatkon ja täällä ministeri aiemmin esitti omana näkemyksenään että tulevaan hallitusohjelmaan pitää pystyä sopimaan uskottava rahoituskehys koko tämän hankkeen loppuajan toteutukselle riittävän nopeassa aikataulussa

tätä ministeri vehviläisen näkemystä on syytä voimallisesti tukea ja on hyvä että valmistellaan eri keinoja muun muassa tämän infra oyn perustamistoimenpiteitä tulevia hallitusneuvotteluja varten

mitä tulee sitten perustienpidon rahoitukseen itse pidän reaalinäkemyksenä sitä että me joudumme jollakin tavalla siirtämään painopistettä isoista hankkeista perustienpitoon ja osin perusradanpitoon

tämä sen takia että me pystyisimme estämään tien kunnon heikkenemisen ratojen kunnon heikkenemisen koko suomen alueella

eli tämä painopistesiirto tarvitaan ja tätä kautta tulevia infrarahoja entistä laajemmin koko suomen kehittämiseen

energiapolitiikasta vain se huomio että panostus uusiutuvaan energiantuotantoon ja sen edistämiseen on todella mittava aivan kuin hallituksessa on sovittu

se oli tärkeää sen takia että turpeella on erittäin suuri merkitys maakuntien polttoaineena ja myöskin uusiutuvan energian hyödyntämisessä seospolttoaineena

eli kaiken kaikkiaan vaikeissa oloissa budjetti jossa on paljon myönteistä ja myöskin paljon tulevaisuuteen katsovaa joka turvaa meidän talouden kehitystä näissä vaikeissa olosuhteissa ja myöskin palveluiden turvaamista ja perusturvan turvaamista s

edustaja kai

kuten myös

myös plus kuusi

ois

uistelusta

oy shell

arvoisa puhemies

nopeat laajakaistayhteydet kaikille suomalaisille on erittäin tärkeä ja välttämätön poliittinen tavoite minkä hallitus on tehnyt mutta se ei käytännössä ole toteutumassa niin kuin täällä on todettu

pohjois pohjanmaallakin on ainakin pudasjärvellä ja kestilässä tilanteita että ei ole löytynyt operaattoreita jotka olisivat tehneet tarjouksen niihin hankkeisiin vaikka eu rahaa ja valtion rahaakin on tarjolla

ja on aivan hyvä ja suorastaan välttämätöntä että ministeriö ryhtyy toimiin niin kuin ministeri linden totesi tämän tilanteen korjaamiseksi että tämä hallituksen hyvä tavoite saadaan myöskin käytännössä toteutumaan nopealla aikataululla

miten turvataan itellan rahoitus sitten niissä tilanteissa joissa kermankuorijat tulevat muuttamaan hintatasoa parhaimmilla markkinoilla ja sitten jää tämä vähemmän kannattava alue muulla tavalla hoidettavaksi

tämä kesä ja vuosi on ollut sääolojen suhteen erittäin poikkeuksellinen ja monin paikoin tulee mittavia satomenetyksiä sateista ja tulvista johtuen

nyt tarvitaan tietysti selkeä viesti ministeriltä että vahingot korvataan lakien mukaisesti mahdollisimman nopeasti ja olisi toivottavaa että tässä tilaisuudessa se viesti saataisiin

olisi tärkeää että hallitus ja eduskunta antaisivat viljelijöille viestin siitä että yhteiskunta haluaa pitää omavaraisen maatalouden kaikissa oloissa jatkossakin